sitten he soittelevat meille perussuomalaisille ja keskustalaisille valtuutetuille että psst hei ei mekään oikeasti tätä kannateta

no okei sitten tähän kuntarakenneuudistukseen konkretiaan takaisin

kyllä tosiasia on se että kun siellä on osa päättäjistä tietysti niin kuin vauva varpaistansa innostunut siitä kun saa kulkea näissä kokouksissa ja melkein on kokopäiväisesti kunnan hommissa vaikka on luottamushenkilö niin voi olla itse innostunut mutta eivät siitä kyllä kuntalaiset ole innostuneet

ainakin oman kaupunkini osalta on se vähän surku että kun siellä rivivaltuutettuna yrittää omaishoidon tukeen saada jotain korotuksia valtuustossa tai jotain palveluja parantaa vaikka on suoriteperusteinen laskutus kuntayhtymässä niin sieltä nämä kunnan ihmiset sitten jotka kovasti näissä kokouksissa niistä ihastuneena kulkevat sanovat että ei kun nämä on jo siellä saatu päätettyä

arvoisa herra puhemies

on aivan niin kuin edustaja filatov sanoi

mutta se että se on merkittävä ja tärkeä ei tietenkään tarkoita sitä että sen pitäisi olla juurikin tässä muodossa mitä se tässä lakiesityksessä nyt on

osa tietysti ryhmäkurin ojentamana on hiljaa penkissä ja käyttää erittäin vähän puheenvuoroja niin että ei tämä ole missään nimessä tavoiteltavaa

tästä nimenomaan käytiin keskustelua perustuslakivaliokunnassa ja allekirjoittanut puuttui tähän kyseiseen kannanottoon että tämä on merkittävä ja tärkeä ja se muotoilu tuli tähän muotoon mitä se nyt on

mutta osaan paikoista se tietysti on ihan asiallista koska kyllä täytyy tunnustaa se että on olemassa kuntia jotka eivät enää ole elinvoimaisia

en näe siinä mitään sellaista kantaa että siinä olisi jotain sellaista että se ikään kuin pakottaisi ajattelemaan tästä positiivisesta erityiskohtelusta juuri sillä tavalla millä lailla se nyt on tässä lakiesityksessä ja mietinnössä kirjoitettu

mutta sitten kun puhutaan tällaisista mammuttikunnista kuten on puhuttu työssäkäyntialueen kokoisista systeemeistä niin mikä idea siinä nyt sitten taas on

muutenkin perustuslakivaliokunnan rooli kun kyse on lausunnon antamisesta koskee ehkä enemmän kuitenkin käsittelyjärjestystä

sitten tästä suorasta vaikuttamisesta mitä keskusta pelottelee että on niin kuin mahtavaa vaikuttaa kuntayhtymien pohjalta

minä en ainakaan näe hyvänä sitä että perustuslakivaliokunnassa ruvettaisiin tekemään politiikkaa joten en ainakaan itse koe että minun olisi ollut syytä jo siellä olla eri mieltä tästä asiasta koska meidän tehtävämme oli tosiaan ottaa kantaa ennemminkin käsittelyjärjestykseen

oma kokemukseni on se että mitä enemmän kuntayhtymiä on niin sitä omanarvontuntoisempia ovat myös nämä virkamiehet jotka siellä toimivat

eli tavallaan se pointti on se että kun siellä aletaan niin kuin elää että rengistä tulee ikään kuin isäntiä vastataan kun halutaan jnp

näin ollen sitten asia eteni perustuslakivaliokunnasta työelämä ja tasa arvovaliokuntaan jossa on tosiaankin kuultu laaja joukko asiantuntijoita ja käyty ilmeisen kattava keskustelu niin kuin valiokunnan puheenjohtaja tuossa äsken kertoi

niin kyllä se on aina parempi että virkamies on suoran demokratian alaisena jolloin siinä pikkuisen se kuulokin on parempi

eli tavallaan ikävä kyllä paras hankkeen seurauksena ja ikääntymisen seurauksena ikään kuin ollaan menossa osittain kohti suurempaa

olen itse evästänyt perussuomalaisten edustajaa tämän asian osalta mietintövaliokunnan käsittelyä varten

oma käsitykseni oli se että siellä oli saavutettu kompromissi myös koskien tätä positiivista erityiskohtelua ja erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteita

ikävä kyllä se kompromissi ei ole nyt sellainen että voisin itse sen näitten pykälien osalta hyväksyä ja sen allekirjoittaa

näen hyvänä tämän lakihankkeen muun muassa siltä osin että tässä vammaisten asema selvästi paranee

olen samaa mieltä lakialoitteen kanssa siitä että eläimen samanaikainen tainnutus ja verenlasku siis yhtä aikaa on kiellettävä

vammaisille on mukana nämä mukautukset ja ylipäätään näen myös sen hyvänä että vammaisten kohdalla myös positiivinen erityiskohtelu olisi toivottavaa ja sallittua silloinkin kun kyse on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistämisestä heidän kohdallaan vaikka henkilö ei olisi joutunut varsinaisen syrjinnän kohteeksi ja kärsinyt siitä haittaa

ilmeisesti pitää vastata sdpn kansanedustajalle kun tuli esiin että ei saisi keskustella tästä julkinen versus yksityinen asiasta

on toimittava niin että ensin eläin tainnutetaan ja sitten suoritetaan verenlasku mikäli siihen tarvetta jostakin syystä on

minä koetin vain omassa puheenvuorossani selvittää ja selventää että kun julkiselta puolelta on vanhainkoteja jotka ovat pääosin julkisesti ylläpidettyjä laitoksia lakkautettu niin samaan aikaan maksusitoumuksin kunnat ovat ostaneet yksityisiltä palveluntarjoajilta sitten näitä paikkoja

itse olen puuttunut tähän samaan asiaan viime vaalikaudella ja asia ei silloin edennyt ikävä kyllä mutta toivottavasti tämän edustaja ronkaisen hyvän lakialoitteen seurauksena esimerkiksi oikeusministeri lindström ottaa tästä kopin ja myös omalta osaltaan edistää sitten asian eteenpäinmenoa

ja kun kerran lakkautetaan laitospalvelu niin sitä harvoin ylös uudelleen nostetaan eli se vain tarkoittaa on tarkoittanut tähän asti sitä että vaikka tarpeet lisääntyvät niin jatkossa ne aina ostetaan yksityiseltä kunnan tai jonkun kuntayhtymän toimesta ja mielestäni tämä ei ole välttämättä järkevä kehitys

tämähän on nyt se olennainen muutos nykytilaan että tässä mietinnössä ja lakiesityksessä esitetään sitä että tämä erilainen kohtelu olisi nykyisestä poiketen mahdollista myös jos sillä on tarkoituksena tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen kun se nykyään on niin että siinä pitää esiintyä myös tätä syrjintää jotta tällainen positiivinen erityiskohtelu on mahdollista tai syrjinnästä johtuvia haittoja voidaan ehkäistä nykylainsäädännön mukaan

me viime syksynä teimme täällä vaikeita päätöksiä kun me leikkasimme pois esimerkiksi keliaakikoilta heidän ruokavaliokorvauksensa joka on erittäin merkittävässä roolissa etenkin vähävaraisten keliaakikkojen ruokavalion onnistumisen osalta

toinen asia on sitten se että on tullut mieleen että kun ei tätä henkilöstömitoitusta ole saatu tähän päivään mennessä lakiin kirjattua niin onko tällä tarkoitus että kun vähennetään paikkoja niin ikään kuin sen myötä sitten hoitajien ja hoidettavien välinen suhdeluku

keliaakikolle gluteeniton ruoka on ainoa lääke

me siis sanoimme näille vähävaraisille keliaakikoille käytännössä että koettakaa pärjätä syökää jotakin muuta mutta on se erikoista jos me emme pysty sanomaan täällä juutalaisille tai muslimeille että koettakaa nyt tulla toimeen ilman tätä halal lihaa

se on altis poliittiselle tulkinnalle siitä mikä on tosiasiallista yhdenvertaisuuden edistämistä

tällä tavalla se ei ainakaan onnistu että jatkossakin on näitä epäkohtia tässä teurastuksessa ja annettaisiin asiantilan jäädä silleen

se tulee oikeastaan suoraan politiikasta että mikä on enemmistön linja tässä eduskunnassa niin sen mukaan sitten olisi mahdollisuus positiivisesti erityiskohdella ja sitä pidän huonona

jos ei nyt tähän puututa niin se on myös signaali näille maahanmuuttajille että me suhtaudumme loppupeleissä myönteisesti tähän heidän tapaansa ja katsomme tätä läpi sormien

arvoisa herra puhemies

nyt on se paikka puuttua koska jos me sitten vuosien jälkeen tähän puutumme kun täällä on vähemmistöjen määrä kasvanut niin se on entistä vaikeampaa sitten ja syntyy kaikenmoisia mellakoita ja mekkaloita helposti

sanon vielä sen että esimerkiksi tällainen käsite kuin sukupuolisuuden ilmaiseminen ja ikään kuin sen korostaminen tässä yhteydessä herättää kyllä ainakin itselleni avoimia kysymyksiä että mitä se tarkoittaa jos samalla tällainen positiivinen erityiskohtelu se sen väljähtyy että mitä tämä sillä väljentyy

nyt olisi se aika

kyllä omasta mielestäni tässä nyt on käymässä niin että ollaan avaamassa eräänlaista pandoran lipasta että tarkoitus on hyvä mutta minä pelkään pahoin että tässä joudutaan aika eriskummallisiin tilanteisiin mikäli tämä tässä muodossa hyväksytään ikävä kyllä

nykyisessä tilanteessa uskonnollisista syistä tehdyt poikalasten ympärileikkaukset ovat laillisia huolimatta siitä että tunnusmerkistöltään teko rikkoo suomen perustuslakia rikoslakia euroopan ihmisoikeussopimuksen artiklaa henkilökohtaisesta koskemattomuudesta sekä asettaa tyttö ja poikalapset sukupuolen perusteella eriarvoiseen asemaan ja ylläpitää julkisin varoin tapahtuvaa uskonnollisten erivapauksien tukemista

arvoisa puhemies

ennakkopäätöksenä poikien ympärileikkausten laillisuudesta pidetään pahoinpitelysyytettä koskenutta tapausta

korkein oikeus myönsi kyllä että ympärileikkaus jolla peruuttamattomasti poistetaan tervettä kudosta merkitsee puuttumista asianomaisen henkilön ruumiilliseen koskemattomuuteen ja että se jossain määrin kipua aiheuttavana näyttäisi lähtökohtaisesti täyttävän pahoinpitelyrikoksen ulkoisen tunnusmerkistön joko sen perusmuodossa tai sen lievässä tekomuodossa

oikeus päätyi kuitenkin pitämään poikien ympärileikkauksen taustalla olleita uskonnollisia kulttuurisia ja sosiaalisia syitä sellaisina perusteina jotka oikeuttivat syytteessä olleen henkilön menettelyn huolimatta siitä että se lähtökohtaisesti täytti pahoinpitelyn tai ainakin lievän pahoinpitelyn ulkoisen tunnusmerkistön

arvoisa herra puhemies

parlamentaarisen valmistelun puuttuminen kuntauudistuksessa kertoo siitä että hallitus lähti niin sanotusti soitellen sotaan ja asiasta näyttääkin tulleen sille nyt ensisijaisesti arvovaltakysymys sillä oletushan on silloin kun parlamentaarinen valmistelu laiminlyödään että uudistus toteutuu hallituskaudella

syytä tälle kehitykselle voidaan etsiä hallitusten epäkansallisesta ja kapitalismia korostavasta talous ja sosiaalipolitiikasta mikä on johtanut nuorten suomalaisten perheen perustamisaikeiden viivästymiseen ja jopa eräissä tapauksissa kokonaan jälkikasvun hankkimisaikeista luopumiseen

suomen kansalaisuudesta säädetään kansalaisuuslaissa

voidaankin siis todella ihmetellä sitä missä nykyisen hallituksen prioriteetit oikein ovat kun se haluaa kiihdyttää syntyvyytemme laskua leikkaamalla lapsilisiä

hallituksen vähimmäistavoite lienee kuitenkin täyttynyt sillä saattamalla kunnat hämmennyksen valtaan on aina mahdollista että jotkut kunnat ikään kuin menevät tähän helppoon ja alkavat paikallisesti itse toteuttaa hallituksen ajamaa politiikkaa jota tosin on ennen viime kunnallisvaaleja monin paikoin ankarasti vastustettu

on juridisesti kestämätöntä että poika ja tyttölapset asetetaan oikeudellisessa tarkastelussa eriarvoiseen asemaan heille suoritetun ympärileikkauksen lainmukaisuutta arvioitaessa

kehitysmaaperäinen maahanmuutto ei ratkaise työmarkkinoittemme tarjonta ja kohtaanto ongelmia vaan pahentaa niitä

tämä tarkoittaa sitä että kansalaisuus määrittyy pääasiallisesti ulkomaalaisen vanhempien kansalaisuuden perusteella mutta tarpeen vaatiessa kansalaisuus määräytyy yksilön syntymäpaikan mukaan

tämä perustuslain kohta on universaali jakamattoman ihmisarvoisen elämän perusta eikä sitä voida sivuuttaa vetoamalla uskonnollisiin traditioihin tai normeihin ja näin sallia ympärileikkauksen kaltaisten rituaalien suorittamista pienelle lapselle

täällä on tänään siunailtu miten keskustan ollessa hallituksessa viime vaalikaudella suomessa tehtiin ennätysmäärä kuntaliitoksia mutta nyt tämä liitostahti on hidastunut

keskustan harrastama paikallinen liitospolitiikka voi kyllä herättää aiheestakin kysymyksiä mutta sen sijaan mielestäni nykytilanteessa jossa liitoksia ei juurikaan synny ei ole mitään ihmettelemistä kun ottaa huomioon että kuntauudistukseen liittyvä hallituksen sote uudistus on aivan auki ja vailla varmaa perustuslaillisuutta

ulkomaalaisten lisääntyvä maahanmuutto ei siis tule korjaamaan suomalaisten syntyvyyden laskun aiheuttamaa väestöpyramidin vinoumaa vaan luo vain uusia ongelmia kasvavan työttömyyden sen lieveilmiöiden ja yhteiskunnallisten tulonsiirtojen myötä

alaikäisellä ei vajaavaltaisena ole mahdollisuutta toteuttaa tosiasiallisesti uskonnonvapauttaan vaan ympärileikkaus järjestetään käytännössä aina vanhempien tahdosta

olisi kunnilta täysin vastuutonta ilman tietoa sote uudistuksen lopullisesta sisällöstä ja muodosta tehdä peruuttamattomia liitospäätöksiä

taloudellisen järkevyyden kannalta asiassa ei ole ainakaan mitään mieltä ja kun tiedetään että yhteiskunnan taloudellisen tilanteen tiukentuessa arki ja itse kunkin suomalaisen mahdollisuudet elää hyvää elämää nousevat yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön on hallitus linjannut suomen yhteiskuntapolitiikkaa räjähdysalttiiseen suuntaan

suomen lääkäriliiton poikien ympärileikkausta koskevan lain käsittelyn aikana antaman lausunnon mukaan muista kuin lääketieteellisistä syistä tehtävä ympärileikkaus ei ole sairaudenhoitoa tai terveyden edistämistä eikä se kuulu suomalaiseen terveydenhoitojärjestelmään

arvoisa herra puhemies

tarina hiiriräätälistä joka ompeli kissalle takkia on joka päivä ajankohtaisempi

suomessa on nyt korkea aika modernille perhepolitiikalle joka parantaa lapsiperheiden arvostusta ja ostovoimaa

ei taida tulla edes tuluskukkaroa ja tästä hallituksesta taitaa tulla kansan yhtä lailla vihaama kuin epäonnistuneesta hiirestä takkia vaille jääneen kissan vihaama

lääkäriliiton mukaan lääkäriä ei voida velvoittaa eettisistä syistä toteuttamaan uskonnollista rituaalia josta ei ole potilaalle terveydellistä hyötyä

nyt jos koskaan on siis kunnissa viisautta odottaa ja katsoa kaikessa rauhassa saako tämä hallitus ylipäätänsä uudistuksensa vietyä hallituskautensa aikana läpi

jos saa missä muodossa

myös perheveromallin käyttöönottoa lapsiperheille vaihtoehtona puolisoiden yksilöverotukselle olisi ennakkoluulottomasti harkittava

sote alueiden vastuu eli isäntäkuntamallista ollaan jo kulisseissa todennäköisesti luopumassa ainakin siinä merkityksessä mikä isäntäkunnille on tähän asti annettu

tässä salissa ja yhteiskunnassamme yleensäkin tässä salissa ja yhteiskunnassamme yleensäkin on viime aikoina haluttu perusteluissa erilaisille uudistuksille korostaa perheitä ja lapsia mutta tuntuu kuitenkin siltä että yksilökeskeisyys aina yltiöyksilöllisyyteen asti on todellisuudessa monissa ratkaisuissa ajan henki

suomen valtion tavoitteena on oltava se että uskonnolliset yhteisöt luopuisivat alaikäisille suoritetuista uskonnollisista ympärileikkauksista ja antaisivat yksilölle täysi ikäisyyden saavutettuaan aidon valinnanvapauden ympärileikkauksen mahdollisesta teettämisestä oman vakaumuksensa perusteella

ajatelkaapa jos joku kunta tekisi nyt liitoksen perustaen näkemyksensä näihin alustaviin hahmotelmiin ja sitten kävisikin niin etteivät ne hahmotelmat toteudu vaan jäävät hahmotelmiksi

arvoisa herra puhemies

miksi sitten perheelle yhteiskunnan perusyksikkönä ei anneta esimerkiksi verotuksessa mahdollisuutta monikulttuurisuuden nimissä

yhteisöllisyyden perään huudetaan kyllä juhlapuheissa

mitä verovähennysporkkanoihin tulee omassa asunnossaan asuvien asuntovelallisten syliin sysätään yhä enemmän jatkossa korkokuluja pienentämällä asuntolainojen korkojen verovähennystä kun samaan aikaan hallitus edelleen antaa suuremmat verovähennykset asuntosijoittajille tulonhankkimiskulujen verukkeella

myös yritys on rangaistava

tämä uusi rakenne on luotu ilman muuta paitsi tehokkuuden parantamiseksi myös palvelujen leikkausten helpottamiseksi tarvittaessa jos tehostamisessa ei onnistuta

toteutuessaan kansanäänestyksen neuvoa kuitenkin yleensä kuunnellaan mikä siis viittaa siihen että äänestyksiä ei haluta järjestää jos äänestystuloksen ennakoidaan olevan valtuuston enemmistön kannan vastainen

tässä valitussa megaluokan järjestelmässä palveluiden leikkaaminen on ilman muuta helpompaa kuin nykyjärjestelmässä

näin se vain on ja mielestäni se pitää uskaltaa sanoa ääneen vaikka leik kauksia ei haluttaisikaan eikä tässä nyt oltaisi niitä tekemässäkään

tavallaan nykyinen neuvoa antava kansanäänestys ei olekaan siis neuvoa antava vaan neuvoa pyytävä koska sen järjestäminen riippuu täysin valtuuston tahdosta eli siitä pyytääkö se tätä neuvoa

ja mitä tosiaan tähän valmisteluun tulee minä kerroin vain miten se meidän eduskuntaryhmän taholta tapahtui ja tuon sen sen takia esille koska nimenomaan se että valmistelussa on tällaisia piirteitä että ryhmät eivät pääse päättämään valmisteluvaiheessa riittävästi kertoo tietenkin siitä että paitsi että tämä on hankala uudistus se poliittinen sopu oli siinä vaiheessa selvästi tärkeämpää kuin se sisältö

koska kuntalaisilla ei ole nyt käytössä kuin aloiteoikeus ilman valtuuston velvollisuutta järjestää kansanäänestys heitänkin ilmaan kysymyksen

nykyisen voimassa olevan kansalaisuuslain voidaankin katsoa heijastavan sitä ajattelutapaa että löyhien kriteerien nojalla harjoitettu kansalaistamispolitiikka automaattisesti sitouttaisi vierasmaalaiset yksilöt yhteiskunnan valtavirtaan

esillähän ovat olleet myös sitovat kansanäänestykset mutta eikö ensimmäinen askel olisi nyt se että kansalaisilla olisi ylipäätänsä jokin suora keino saada kansanäänestys aikaiseksi

näin se vain oli

toivon todella että tällä uudistuksella saadaan parannusta esimerkiksi lääkärien saamiseksi terveyskeskuksiin ja samalla saataisiin hillittyä yksityiselle terveysbisnekselle erityisen hyvää nykyistä asemaa

täytyy tulla tänne eteen vielä uudemman kerran kun aika äsken meinasi loppua kesken

tämän politiikan tarkoituksenmukaisuus on kuitenkin helppo haastaa sillä perusteella että kansalaisuuden helpotetulla saannilla ja ulkomaalaisen kotoutumisen onnistumisella ei ole saatu positiivisen korrelaation tutkimusnäyttöä missään päin maailmaa

näiltä osin uudistus on kannatettava

en usko että tässä on syytä olla huolissaan yksityisen terveysbisneksen asemasta

pikemminkin lukuisissa eu maissa kansalaisuuden myöntämisen ehtoja on alettu viime vuosina kiristää esimerkiksi pidentämällä asumisaikavaatimuksia ja ottamalla käyttöön kansalaisuuskokeet suurien maahanmuuttajaryhmien kotoutumisen täydellisen epäonnistumisen vuoksi

nykyään se on kyllä varsin hyvä heille niin että siinä mielessä olen kyllä kummastellut kokoomuksen kannanottoja tästä uudistuksesta

harvoin olen kuullut ja nähnyt sellaista tilannetta mikä oli tänään että on niin erinäköinen tulkinta poliisin tilastoista ministerillä ja eduskunnalla sillä kyllä keskustelussa mielestäni ministeri jäi aika yksin

haluan vielä tarkentaa näitä jo äsken tekemiäni muutosesityksiä avata niitä

tämä on yhdeksän pykälään positiivisen erityiskohtelun tekemäni

suomen nykyiselle kansalaisuuspolitiikalle jossa pyritään maksimoimaan kansalaisuuden saaneiden ulkomaalaisten määrä huolimatta näiden yksilöiden kotoutumisen tasosta voidaan esittää toimiva vaihtoehto joka perustuu kansalaisuuteen palkintona onnistuneesta suomalaiseen yhteiskuntaan sulautumisesta

voi sanoa näin että jopa hallituspuolueitten riveissä tämä perussuomalaisten välikysymys sai ymmärrystä ja keskustelu on mielestäni ollut aika hyvähenkistä

syrjintää ei ole sellainen oikeasuhtainen erilainen kohtelu jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen taikka syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen

tässä lähestymistavassa suomen kansalaisuus nähtäisiin kotoutumispolun päätepisteenä ja osoituksena integraatioprosessin täyttymisestä

erilainen kohtelu henkilön alkuperän seksuaalisen suuntautumisen tai vakaumuksen perusteella on mahdollista vain syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi

eli kun puhutaan siitä että olemme vastustaneet rakenneuudistusta ja että sitten ikään kuin sen seurauksena olisi jouduttu vähentämään vakansseja niin se ei pidä tietenkään paikkansa kun ottaa huomioon myös nämä meidän esittämämme määrärahalisäykset jotka on sitten äänestysten kautta tyrmätty

tämä toinen lause tässä äsken esittämässäni pykälässä on olennainen

se tarkoittaa sitä että erilainen kohtelu seksuaalisen suuntautumisen etnisen alkuperän ja vakaumuksen perusteella olisi mahdollista aivan kuten tähänkin asti nykylainsäädännön mukaan

arvoisa herra puhemies

se tässä hieman nyt vain pelottaa kun näitä laitospaikkoja edelleen ollaan vähentämässä ja kun sitä tarjontaa ei kuitenkaan julkiselta puolelta ole viime vuosina niin kauheasti lisätty vaan se on tosiaan kuitenkin yksityisen puolen tuottaman palvelutarjonnan varassa ja sitten maksusitoumuksin pääosin asiaa hoidetaan ettei tässä kävisi niin että kamreerimaisesti siellä sosiaalipuolella sitten jätetään antamatta näitä paikkoja

mutta kyllä tämä tilanne on kaiken kaikkiaan turvallisuuden suhteen lähivuosina muodostumassa jopa aika katastrofaaliseksi

myös kaksoiskansalaisuus tulisi samalla kielletyksi turvallisuuspoliittisten ja kansalaisten suojeluun liittyvien ongelmien vuoksi

nyt on tullut viestiä syyttäjälaitokselta tuomioistuimilta

mutta sen sijaan mikäli kyse olisi näiden ryhmien tai tällaiseen ryhmään kuuluvan yksilön osalta tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistämisestä niin silloin se ei olisi mahdollista eli pitää olla tämä syrjintä tai siitä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen taustalla

nimenomaan lähivuosina tämä korttitalo tulee romahtamaan jos nyt ei määrärahoja löydy lisää

itse olen myös sitä mieltä että kovemmat rangaistukset tulisi ottaa käyttöön eli tämä ensikertalaisuuspykälä voitaisiin kumota rattijuopumuksista tiukemmat rangaistukset ihan kuten kansalaisaloitteessa vaaditaan ja sitten ihan tällainen peruskuri

kyllä tilanne on jo nyt se että tähän pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen laitoshoitoon on aika pitkät jonot monin paikoin ja mitä tulee näitten asiakkaitten tahtoon niin harvoin olen kuullut että sieltä moni pois haluaa mutta tosiaan sinne sen sijaan halutaan

sitten vammaisten kohdalla olisi tosiaan tämä uusi kriteeri tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen mahdollinen jolloinka voi todeta näin että heidän asemansa selvästi paranisi mutta on myös niin että missään nimessä tällä omalla esityksellä

tämmöinen yltiöyksilöllinen vapaamielinen suuntaus on myös osasyy tällaiseen henkiseen pahoinvointiin ja se kärjistyy näinä talouden heikkoina aikoina

ja että henki esitykselläni etnisen alkuperän osalta vähemmistöön kuuluvien tai seksuaalisen suuntautumisen osalta vähemmistöön kuuluvien tai vakaumuksen eli uskonnollisen vakaumuksen perusteella vähemmistöön kuuluvien asema ei nykytilaan nähden heikkenisi

samassa luvussa olisi luontaista globaalin terrorismin aikakautena erikseen säätää kansalaisuuden menettämisestä terrorismirikoksen perusteella

näin suomi seuraisi muun muassa ison britannian hollannin ja norjan valtioiden tuoreita kansalaisuuspolitiikkaan liittyviä linjauksia joissa halutaan mahdollistaa terroritekoihin syyllistyneiden maahanmuuttajien kansalaisuusstatuksen pois ottaminen